joskus olen kysynyt sitä eikö meidän lainsäädännössä voisi olla myös rangaistusvaatimuksia sille aikuiselle tai vanhemmalle joka on sallinut tämän hyväksikäytön koska monesti tutkimuksissa on huomattu se että lapselle on tavattoman vahingollista myös se että se läheinen ihminen on sallinut sen tapahtuvan eikä ole tullut avuksi

täällä minua listaa edustaja vaan tule väätäinen edustaja lindström edusti hotellin edustaja mäntylä oliko joitakin muita arvoisa puhemies

käsittelyssä olevat kehykset eivät anna eväitä palveluiden ja kuntatalouden korjaamiselle vaan päinvastoin viittaavat kintaalla ihmisten ja kun tien vaikeuksille

onko tämän lain yhteydessä tästä keskusteltu ja mitä sille voisi tehdä koska minusta se on todella hävytöntä että sivusta katsotaan ja lapsi joutuu kärsimään

edustajat tulevat

olen samaa mieltä edustaja sarkomaan ja myös ministeri huovisen kanssa siitä että päihdeäitien hoidon rahoitus täytyy saada kuntoon ensi vuodelle ja siitä eteenpäin

kysehän on siitä että me hoidamme erityisesti näitä pieniä syntyneitä vauvoja ja turvataan tavallaan heidän kasvuedellytyksensä heti alussa estetään huostaanottoja ja saadaan tavallaan elämän polkua näille lapsille turvallisemmaksi

mutta ministeri huovinen kun hallitusneuvotteluja käytiin niin ministeri risikon kanssa silloin varmistimme sen että mielenterveyslain kokonaisuudistus tulee myös sitten hallitusohjelmaan kirjattua ja se siellä on

nyt minä toivoisin ministeriltä vastausta siitä missä kohdin tämä työ on menossa ja koska me voimme odottaa että meillä uudistunut mielenterveyslaki tulee tähän taloon käsiteltäväksi

toinen asia on sitten se että ei yksin se ole noussut kysymysmerkiksi että ikäluokat pienevät vaan myös se mikä on asevelvollisten ikäluokkien kuntoisuus tulevaisuudessa nuorten miesten osalta

olisin kiinnostunut tietämään onko tästä tehty arvioita tutkimuksia selvityksiä miltä tämä näyttää

arvoisa puhemies

jos siellä on esimerkiksi tavallista enemmän ongelmia nuorilla miehillä niin minkälaisia toimenpiteitä puolustusvoimat yhdessä sosiaali ja terveydenhuollon opetustoimen kanssa on valmis tekemään jotta nämä nuoret selviytyisivät asevelvollisuudesta kunnialla

tekin olette monta kertaa kuullut puheeni

te ette puhunut aloitteestanne mitään ja se tuli meille puolustusvaliokunnan pöydälle jo siinä vaiheessa että allekirjoituksia ei enää voinut tehdä mutta ehkä me opimme tästä molemmat jotakin

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä ministeri braxin kanssa että kyllä lapsille täytyy kertoa heidän oikeutensa ja myös varoittaa heitä erilaisista tilanteista koska lapsi ei voi tietää ennen kuin aikuiset kertovat

minusta kun se tehdään oikein se ei ole lapselle vastuun siirtämistä vaan sitä että lapsi tietäisi jolloinka hän voi kertoa aikuisille että nyt tämmöistä tapahtuu ja niihin asioihin voidaan puuttua

esittelen valiokunnan tekemät lisäykset budjettiin ja sitten muutamia asioita joista valiokunta on kirjannut mietintöönsä

arvoisa puhemies

tämmöisenä ihan laillistettuna psykoterapeuttina voin sanoa sen että silloin kun ihmisellä on muistikuva tapahtuneesta sen asian käsittely muuttuu helpommaksi terapiassa koska sinä tiedät mitä on tapahtunut

päihdeäitien hoidon järjestämisestä

silloin kun asiat tapahtuvat sillä tavalla että sinä et muista sinä et tiedä niin se työstäminen on todella vaikeata ja vie usein prosessina paljon pitempään koska silloin on kokonaan toisen tiedon varassa omien arvailujen varassa omien pelkojen varassa

siinä mielessä minusta on tärkeätä että nyt on otettu nämä seikat huomioon että ne ovat itse asiassa raskauttavia silloin kun hyväksikäytetään tai raiskataan henkilö joka on tiedottomassa tilassa tai puolustuskyvyttömässä tilassa

ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon parantamiseksi on alkamassa kokeilu aluksi kahdella paikkakunnalla joilla yths huolehtii myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta

veteraanikuntoutuksen tavoitteena on heille jokavuotinen kuntoutus

koti ja asunto erityisesti suomessa on välttämätön näissä olosuhteissa ja kaikille ei kotia ole löytynyt johtuen osittain siitä että asuminen on tavattoman kallista ja asuntoja ei ole saatavissa

tässäkin salissa on puhuttu tänään ja useina päivinä aikaisemmin jo vuosia kohtuuhintaisista asunnoista

onko nyt tiedossa kuka tai ketkä ovat ne rakennuttajat jotka ottaisivat tämän urakan hoitaakseen sillä tavalla että lopputuloksena olisi asuntoja joihin tavallisilla palkansaajilla pienituloisilla ihmisillä olisi mahdollisuutta jotta perheet saisivat asua sellaisessa asunnossa mikä olisi oikeutettu heidän perhekokonsa mukaan

valiokunnan saaman selvityksen mukaan oikeuslääkinnän viranomaistoimintaan liittyy vakavia ongelmia jotka liittyvät oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten suureen määrään sekä oikeuslääkäreiden eläköitymiseen

oikeuslääketieteellisiä kuolemansyyselvityksiä ja ruumiinavauksia joudutaan jo nyt tekemään paljon ylitöinä ja hoitamaan ostopalveluina mikä nostaa kokonaiskustannuksia tuntuvasti

valiokunta kiinnittää huomiota vanhustenhuollon haasteisiin ja antaa tukensa vanhuspalvelulain eteenpäinviemiseen ja siihen että osa laatusuosituksina olevista asioista nostetaan lain tasolle

valiokunta korostaa uuden lastensuojelulain velvoitteita ja pitää tärkeänä että panostuksia varhaiseen puuttumiseen ennaltaehkäisyyn sekä avohuoltoon lisätään

tässä mielestäni keskeiset asiat jotka näkyvät valiokunnan mietinnöstä ja nyt kiitokset ministereille molemmille yhteistyöstä ja myös valiokunnalle ja jaostolle sekä valiokuntaneuvokselle mietinnön yhdessä tekemisestä

edustaja hautala suomessa tavattoman monen terveyskeskuksen ongelma on se että siellä ei ole riittävää erityisosaamista vaan potilaat käyvät yleensä yleislääketieteeseen erikoistuneen lääkärin vastaanotolla

nyt on hyvin perusteltua ja tarkoituksenmukaista se että meillä tulee jatkossa olemaan sen verran suuria ja vahvoja terveyskeskuksia että ne pystyvät tarjoamaan tämän arkipäivän erikoissairaanhoidon lähellä ihmisiä lähellä siinä samassa yksikössä missä he asioivat muutenkin

niin kuin ministeri sanoi meillä tulee olemaan sellaisia alueita joissa on puutetta henkilökunnasta on väestöpohja liian pieni

sinne me joudumme tarjoamaan erva alueitten tukemana sitten niitä palveluja mitä kuntalaiset tarvitsevat jotta ihmiset olisivat tasavertaisesti palvelujen piirissä koko maassa

minusta tämä on ehdoton tarve tulevaisuudessa vahvistaa meidän terveyskeskuksiamme jotta ihmisten ammattitaito siellä säilyisi ja potilasmäärät olisivat riittävät

arvoisa puhemies

kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat tietysti monet asiat mutta erityisesti vaikuttaa se minkä verran kentällä on poliiseja mikä heidän näkyvyytensä on ja myös poliisien yleinen luotettavuus

on hyvä kuulla että kenttäpoliisien määrää ei olla vähentämässä mutta viimeaikaiset uutisoinnit ovat kyllä sitten horjuttaneet poliisien toiminnan luotettavuutta

toisaalta hallinto ja turvallisuusjaosto otti todella kantaa siihen että kuntia pitäisi auttaa siinä että he voisivat kotouttaa näitä turvapaikkahakemukseen myönteisen päätöksen saaneita ihmisiä ja sanoitte että tem on siinä keskeisessä asemassa

nyt eduskunta on lisäämässä sinne pääluokkaan lisää määrärahoja siihen että kunnat voisivat ottaa näitä turvapaikan saaneita ihmisiä huostaansa ja hoitoonsa

arvoisa herra puhemies

väestön ikääntymistä ei ole juurikaan huomioitu resursseja määriteltäessä

valtiolta ei ole käytännössä tullut edes ohutta signaalia joka painostaisi kuntia hoitamaan asiat nykyistä paremmin

on kauniita puheita siitä että koti on paras paikka ja siellä pitää asua niin pitkään kuin mahdollista mutta täysin riittämättömien kotipalveluiden vuoksi osa vanhuksista on suistunut heitteille

on myös muistettava että se hyvä hoito mitä tänä päivänä vanhuksille tarjotaan on useimmiten sellaista jossa henkilöstö venyy äärimmilleen

ainut tie tästä ylöspäin on selkeä lisäys voimavaroihin toimivien hyvien hoitomallien siirtäminen vaikka pakolla vanhustenhoidon saamisen lisääminen kotipalvelun selkeä lisääminen ja omaishoitajien aseman oleellinen parantaminen

täällä on puhuttu paljon ulkoiluttamisesta ja siitä että ulkoiluttamiseen käy myös vähemmän koulutettu henkilökunta ja näin varmasti on

mutta tosiasia on kuitenkin että se kipein tarve vanhustenhoidossa on siellä hoivan ja huolenpidon puolella vanhuksien sairauksien hoitamisessa ja terveyden edistämisessä

minä pidän siitä että asioista keskustellaan ja väitellään mutta siitä minä en pidä että toisten puheita tieten tahtoen vääristellään

on oikeastaan edesvastuutonta tässä salissa väittää toisten puhuneen muuta kuin mitä he ovat puhuneet mutta tästä varmasti jatkamme keskustelua

tätä meidän keskinäistä puheluamme täällä seuraa ammattitaitoiset ihmiset jotka osaavat kyllä erotella jyvät akanoista ja osaavat myös katsoa sen mikä on opposition välikysymyksen keskeinen asia

tätä asiaa on turha yrittää vääristellä salin oikealta puolelta

talousarvioesityksellä hallitus tähtää talouden kasvuedellytysten vahvistamiseen työllisyysasteen nostamiseen pienituloisten aseman parantamiseen sekä yritystoiminnan kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseen

haastavasta taloustilanteesta huolimatta hallitus toteuttaa monia tärkeitä parannuksia kuten vanhuspalvelujen rahoituksen poliisiuudistukseen satsaamisen poiketen lööppien antamasta kuvasta sekä rajavartiolaitoksen panostukset

työllisyyteen lisätään niin nuorten yhteiskuntatakuulla kuin yleisten työllisyysmäärärahojen nostolla sekä alueellisesti pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilulla ja äkillisen rakennemuutoksen tuella

lisäys johtuu etenkin rajavartiolaitoksen alus ja ilma alusinvestoinneista poliisin toimintamenojen lisäyksestä ja hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmäuudistuksesta

onnistumiseen tarvitaan rajanylityspaikkojen infran liikenneväylien ja henkilöstön kehittämistä

lisäksi pitää hankkia ulkorajavalvontaan tehokkaat tarkastuslaitteistot ja varautua häämöttävään eun ja venäjän väliseen viisumivapauteen

arvoisa puhemies

asevelvollisten koulutuksen laadusta ei tingitä vaikka reserviläiskoulutusta varusmiesten harjoitusmaastovuorokausia ja lento ja alustoimintaa joudutaan supistamaan

materiaalista suorituskykyä lähinnä ylläpidetään ja ajantasaistetaan huolehtien voimassa olevista sopimuksista ja sitoumuksista

arvoisa puhemies

lisäystä annetaan pohjois suomen sairaanhoitopiireille hammaslääkärien peruskoulutuksen hoitoharjoitteluun sekä pirkanmaan ja pohjois suomen sairaanhoitopiireille erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämiseen

voi sanoa että kokonaisuudessaan olosuhteet huomioon ottaen budjetti on melko onnistunut

viime kaudella ministeri risikko olimme tekemässä lastensuojelulakia ja uskon että molemmat olemme samaa mieltä siitä että tämä laki on varsin hyvä riittävän tarkka ja täsmällinen

mutta nyt on käynyt niin että läheskään jokaisessa kunnassa ei pystytä toteuttamaan tätä lakia eli kunnissa on lainvastainen tilanne lastensuojelun näkökulmasta

huostaanotetut lapset joutuvat odottamaan apua kovin pitkään

toinen puute on myös tietysti perhehoitolaki

tiedän että sitä ollaan valmistelemassa mutta mikä sen aikataulu on jotta saadaan sijoitetuille lapsille sellaiset paikat missä heidän on hyvä kasvaa aikuisuuteen

nyt kun samalla käydään läpi kuntarakenneuudistusta ja myös sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta minua vähän huolettaa se millä tavalla sosiaali ja terveyspalveluitten rakenneuudistusta viedään yhtä aikaa kuntarakenneuudistuksen kanssa

onko mitään virallista työryhmää organisaatiota tai tapaa sovittu esimerkiksi kuntaministerin kanssa millä tavalla stm on mukana tässä uudistuksessa ei

mitä saa budjetin yhteydessä on jo tullut paljon että visoko budjettilakeja joista yksi koskee tätä suomen nato optio käyttää työ ja tämä on

käytäntöön ja lakiin joskin ne on hieman hallinnon alla

nyt haluaisin tehdä kysymyksenä tiedustella koska tässä muutetaan aika voimakkaasti tätä

että kuinka tämä on muuttanut suomen adoptiokäytäntöä muun muassa samaa sukupuolta olevien avopuolisoiden osalta jos se muuttuu niin kuinka savua

kiitos

tämä rahoitussotku on saanut aikaan sen että kaksi näistä seitsemästä avo ja laitoshoitoyksiköstä pystyy jatkamaan entisellään kaikki muut viisi ovat aloittamassa yt neuvotteluja

puhemies

kiitos ministereille kauniista sanoista ja lämpimistä puolesta sen oli varsin suuri

nyt melko lailla irtaantui reaalimaailmastas